ennuste aina tule vankilaa

terrorismin analysoinnissa selonteko noudattaa eurooppalaista ajattelutapaa ja eurooppalaista kielenkäyttöä jossa vältetään turvautumasta terrorisminvastaisen sodan käsitteeseen

tämä on oikea linja

selonteosta puuttuu arvio siitä miten terrorisminvastaisen sodan käsitteen käyttö ja muu terrorismin ehkäisemiseen pyrkivä turvallisuustoiminta ovat haastaneet perinteistä perus ja ihmisoikeusajattelua

terrorismin uhkan torjumiseksi on päädytty laajentamaan turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimivaltuuksia

euroopan unionin piirissä ihmisoikeuksien varjelemista on pidetty tärkeänä ja uusia viranomaisvaltuuksia on annettu vain perusteellisen harkinnan jälkeen hyvä niin

turvallisuuden ja vapauden välinen jännite on olennainen

olisin odottanut että selonteossa olisi laajemmin arvioitu terrorismin ja muiden kasvaneiden turvallisuusuhkien epäsuoraa vaikutusta perinteisen länsimaisen vapauden toteutumiseen

arvoisa puhemies

selonteon toinen tärkeä aihepiiri koskee valtioiden välistä kasvavaa keskinäisriippuvuutta

valtioiden välinen keskinäisriippuvuus ei nimittäin ole vain negatiivinen asia

euroopan yhteisön euroopan unionin synnyn taustallahan on ollut usko siihen että juuri valtioiden välinen keskinäisriippuvuus on paras rauhan tae

sitoutuessaan silloin alussa hiili ja teräsyhteisöön entiset vihollismaat antautuivat sellaiseen keskinäiseen riippuvuuteen jonka johdosta ei ollutkaan enää mielekästä ajatella sotaan ryhtymistä

keskinäisriippuvuus ja yhteistyö merkitsivät sitä että yhden valtion positiivinen kehitys on ollut myös toisen valtion etu

euroopan riippuvuus venäjän kaasutoimituksista ja molempien riippuvuus ukrainasta on viime aikoina herättänyt ärtymystä ja kiukkua sekä euroopassa että venäjällä

siihen suuntaan emme varmasti voi palata

keskinäisen luottamuksen ja ymmärryksen vahvistaminen on strategisesti paljon tärkeämpää kuin jokin unelma keskinäisriippuvuuksien poistamisesta ja yksittäisten valtioiden riippumattomuudesta

tärkeän kauppakumppanimaan räikeiden ja ilmiselvien ihmisoikeusongelmien esiin ottaminen ja ihmissoikeuspolitiikan arvostelu voi muodostaa riskin kaupankäynnille

mutta juuri tästä syystä että helppoja vastauksia ei ole tällaisia kysymyksiä tulisi käsitellä turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon yhteydessä

arvoisa puhemies

sekä rahoittajan että velallisenkin toivo siitä että hyvin käy voi perustua huolelliseen analyysiin ja tulevaisuuden mahdollisimman tarkkaan ennustamiseen

euroopan unionin yhdentymisen myötä osin siitä johtuen osin siitä riippumatta on nähtävästi käynyt niin että sekä rahoittajien että velallisten toivo on vaihtunut toiveikkuudeksi liian usein

rahoituslaitokset ovat olleet liian toiverikkaita arvioidessaan sitä miten suurta korkorasitusta ylivelkaantuneet valtiot voivat kantaa ennen kuin edessä on velallisen maksukyvyttömyys

tapahtuisi teollisuuden ja rakentamisen investointien raju leikkaaminen

investointien tyrehtyessä yritysten mahdollisuudet työllistämiseen vähenisivät rajusti kuten tapahtui lehman brothers pankin kaatuessa

kenen luottamuksesta on kyse

euroalueen rahoituskriisin vakautusvälineen tarkoituksena on lisätä markkinoiden luottamusta niin että ylivelkaantuneiden maiden velkojen korot laskisivat ja velanhoitokulut pienenisivät

nyt käsillä olevassa espanjan tapauksessa tuki kohdistetaan espanjalaisille pankeille jotta edeltä käsin estettäisiin espanjan valtion velkakierteen pahenemista

emme voi varmuudella nähdä tulevaisuuteen ja siksi näissä yhteyksissä ja laajemminkin talouselämässä päätöksiä tehdään uskon ja luottamuksen mutta ei varman tiedon varassa

lähtökohtaisena uskomuksena on että espanjalle euroopan rahoitusvakausvälineestä annettavan lainan takaamisella kykenemme välttämään suuren luokan rahoituskriisin syntymisen euroalueelle

me toivomme että tämä harjoitus tuottaa hyvän tuloksen ja uskomme että vaihtoehtoinen tie hyvin todennäköisesti veisi euroalueen ja etenkin suomen syvään taloustaantumaan

koska hallitus on tietoinen ratkaisuun liittyvistä epävarmuuksista eikä halua jäädä pelkän uskon ja toivon varaan se on hankkinut käytännössä täydet vakuudet sen varalta että pahimmat riskit tuon antamamme takauksen osalta toteutuisivat

realismia saadaan vahvistamalla pankkivalvontaa ja välineitä jäsenvaltioiden velkaantumisen rajaamiseen

tämän tosiasian hallituskin on periaatteessa tunnustanut sekä hallitusohjelmassa että syyskuussa antamassaan liikennepoliittisessa selonteossa

arvoisa puhemies

on sinällään erikoista että valtiontalouden tilinpito järjestelmänä on mahdollistanut tällaisen rahoitusvajeen syntymisen vuosien mittaan

normaalissa tilinpidossa maantiet ja rautatieverkko arvioitaisiin kerran vuodessa poistojen osalta ja varauduttaisiin tuleviin korjaustarpeisiin sen mukaan

uudessa liikennepoliittisessa selonteossa on otettu onneksi askel oikeaan suuntaan perusrahoituksen systemaattisessa ja ennakoivassa kehittämisessä

liittyvät ilmastonmuutokseen nämä asiat ilmeisestikin

ratojen heikko kunto ei salli nopeiden matkustajajunien potentiaalin käyttämistä mistä on aikanaan maksettu ja tämä haittaa matkustajaliikennettä ja ohjaa ihmisiä henkilöauton käyttöön

radan pohjan heikon kunnon takia kaluston huippu pendolino juna on rantaradalla matkustusmukavuudeltaan heikkoa tasoa verrattuna kotimaiseen ic kalustoon

teollisuuden näkökulmasta puutteet radan pohjassa rajoittavat raskasta tavaraliikennettä ja alentavat toiminnan kannattavuutta

varsinais suomen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta kriittisiä ovat ennen muuta turkutoijala radan kapasiteetin nostaminen sekä turkuuusikaupunki radan perusparannus

perusradanpidon lisäpanostukset ovat tarpeen jotta mahdollisimman suuri osa henkilö ja tavaraliikenteestä voisi käyttää raiteita edelleen ja lisääntyvässä määrin

tämä olisi tärkeätä myös ilmastopoliittisista syistä

saarinen täällä jo luetteli joiden osalta työt voisivat käynnistyä pikaisesti mikäli rahoitusta järjestetään

vastalauseessamme emme esitä rahojen roiskimista sinne tänne emmekä niitä tyhjästä vetäise vaan kansallisomaisuuden viisasta kasvattamista ja työllisyyden vahvistamista rohkeilla täsmäinvestoinneilla

toimivat ja kaikkien saatavilla olevat tehokkaat viestintäyhteydet ovat olennainen edellytys sananvapauden täydelle toteutumiselle nyky yhteiskunnassa

kun puheavaruudessa kaiken aikaa sadat ja tuhannet viestit kilpailevat huomiostamme myös muualla kuin täällä eduskunnassa on kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta tärkeätä että jokaisella kansalaisella on nopea ja vaivaton pääsy nykyaikaisiin viestintäverkkoihin

sadan megan laajakaistayhteyden rakentaminen joka kotiin on kunnianhimoinen tavoite jota vielä muutama vuosi sitten olisi pidetty epärealistisena ja liioittelevana

kommunikaatiomaailman nopean muutoksen takia tätä tavoitetta tulee kaikin tavoin edistää